haluan vielä korostaa kerran että me sosialidemokraatit olemme olleet valmiita tällaiseen nuorten työllisyystakuuseen

esimerkiksi porissa olemme nyt toteuttamassa ensimmäistä kertaa kunnan omin toimenpitein tällaista puolittaista nuorten takuuta mutta myöskin valtiolta tarvitaan panostuksia siihen että kunnat pystyisivät nämä asiat paremmin hoitamaan

nyt kun ministeri pekkarinen täällä on ja olitte itse myöskin tuossa kokouksessa niin voisitteko vielä kertoa oliko siinä siis tällaisia rajauksia että esimerkiksi työvoimahallinto olisi sen uuden rajauksen ulkopuolella

arvoisa puhemies

sisäasiainministeriön hallinnonalalla tulee kaikkein suurin uhka tulevana vuonna olemaankin juuri tämä tuottavuusohjelma joka tässäkin keskustelussa on tullut jo monesti esille

tuleekin kyllä mieleen kysyä kuinka pitkälle me olemme todella valmiit menemään turvallisuudesta tinkimisessä kun tuottavuusohjelman pakotteet aina vain tässä tiukkenevat ja yhtä tiukasti niistä pidetään kiinni

kyllä keskeistä nyt olisi kiireimmiten pyrkiä siihen että nämä laskennalliset korvaukset nostetaan kuntien tilanteen ja vastaanoton helpottamiseksi

arvoisa puhemies

niin sanottujen kumppanuussopimusten avulla toimintoja on ulkoistettu monilla toiminta alueilla ja lähes kaikissa kumppanuushankkeissa puolustusvoimien oma henkilökunta on siirtynyt näiden palveluntuottajien leipiin

arvoisa puhemies

henkilöstöjärjestöiltä tulee hyvin huolestunutta palautetta puolustusvoimien kumppanuustoiminnasta

mielestäni tulevana vuonna onkin syytä tarkistaa jo yksistään tuottavuusohjelman paineenkin vuoksi miten kumppanuuteen perustuvat toimintamallit ja nämä hankkeet ovat onnistuneet ja erityisesti miten nämä tavoitteet ovat vaikuttaneet

sanomattakin on selvää arvoisa puhemies että yhdyn tähän valtiovarainvaliokunnan lausuntoon jossa valiokunta siis korostaa sitä että puolustushallinnon tulee noudattaa hyvän työnantajan periaatteita näissä kumppanuushankkeissa

lakivaliokunnassa opposition kansanedustajat eivät jättäneet tällä kertaa eriävää mielipidettä vaikkakin meillä on monia tärkeitä asioita joita me kuitenkin toivoimme ainakin resurssien suhteen saatavan vähän korkeammalle tasolle hallituspuolueiden kansanedustajien prioriteeteissa

ensinnäkin tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen tila on huolestuttava juuri siksi että me joudumme kysymään itseltämme toteutuvatko kansalaisten perusoikeudet tavalla jolla niiden pitäisi toteutua

tiedämme että ihmisoikeusvaatimustenkin johdosta katsottuna meillä on selkeää näyttöä siitä että olemme saaneet tuomioita pitkistä ja viivästyneistä oikeuskäsittelyistä

näin ollen on tärkeää sitoutua siihen että todella lyhennämme tuomioistuinten käsittelyaikoja emmekä vain puhu siitä

nyt jo tällä kertaa se tarkoittaa sitä että yli vuoden vireillä olevat jutut ja alueellisten käsittelyaikojen vähentäminen ovat kaksi aivan keskeistä tavoitetta joiden pitäisi näkyä myöskin määrärahojen puolella

en jatka enempää tämän asian käsittelyä mutta se on kyllä todettava kun en ole päässyt tänään osallistumaan aikaisemmin näihin esityksiin joita hallitus on pöytään tuonut että kyllä tämä on todella iso kysymys miten esimerkiksi lapsiperheiden toimeentulosta tänä vaikeana aikana välitetään

jotta oikeusketju olisi sujuva olemme sosialidemokraatteina halunneet että nämä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen resurssit olisivat vieläkin korkeammalla tasolla kuin valtiovarainvaliokunnan joukkue nyt sitten esittää

no tällä me elämme nyt mutta täytyy sanoa kuitenkin että käytännössä jo aikaisempi selvitys jossa mitattiin sitä voivatko tuomioistuimet nykyisillä resursseilla selkeästi lyhentää yleisiä käsittelyaikoja totesi yksikantaan että näillä resursseilla sitä vielä ei tehdä

se kai kertoo meille kuinka vakavassa tilanteessa me olemme

arvoisa puhemies

nyt kun oikein päästään debattiin tässä illan kuluessa niin kyllä tietenkin sitä hallituksen politiikkaa on hyvä verrata siihen mitä tehdään tällä hallituskaudella

samaan aikaan esimerkiksi taantuman kautta oletetaan että tietyt jutturyhmät kuten velkajärjestelyt ja yrityssaneeraukset tulevat selkeästi lisääntymään

me olemme täällä ennenkin puhuneet siitä että silloin kun on tehty vaikeita päätöksiä ollaan oltu valmiita tasapainottamaan tulonjakovaikutuksia ja silloin me teimme vähennyksen korvaamaan sitä leikkausta

jos tilanne jatkuu pitkään se tuo oman painolastinsa ruuhkautuneisiin tilanteisiin käräjäoikeuksissa

ja tässä me nyt taas olemme katsomassa tämän hallituksen tekemää politiikkaa jossa minkäänlaisia vaikutuksia ei arvioida ei tulonjakovaikutuksia missään tapauksessa oteta huomioon ja tehdään sellaista politiikkaa joka kertoo siitä että ei haluta pitää huolta pärjäävätkö lapsiperheet tässä ajassa

nyt kun me sitten katsomme kokonaisuutta on myös kiinnitettävä huomiota käräjäoikeuksien lisäksi hallinto oikeuksiin

näyttää siltä että toimeentulotuki sosiaaliturva ja terveysasiat ovat juuri niitä joissa taantuma saattaa ruuhkauttaa juttujen käsittelyä

miten siis hallinto oikeudet ja vakuutusoikeus tulevat pärjäämään seuraavana vuonna kun riittävää ruuhkanpurkurahaa ei konkreettisesti osoiteta

se on selvää että hallinto oikeuksien ongelmista olemme kuulleet jo moneen kertaan mutta yksi uusi jutturyhmä on turvapaikkavalitukset joitten edellytetään nyt kasvavan kun maahanmuuttokin turvapaikanhakijoiden suhteen on lisääntynyt

olettama on että maahanmuuttoviraston laskelmat saattaisivat pitää paikkansa ja se tarkoittaisi noin tuhatta uutta juttua

en tiedä kuuluuko se sellaiseen kielenkäyttöön että eduskunnassa näin voi sanoa mutta kyllä nyt ollaan todellisessa pinteessä siksi että minä jaksan uskoa että tämä hallituksen päivähoitouudistus jonka he aikovat viedä maksupolitiikan suhteen läpi on mahdoton toteuttaa

toki määrärahaa on nyt lisätty mutta onko tuo sitten riittävä tässä valtavassa taakassa joka siellä on kannettavana

se on mahdoton toteuttaa sen takia että on haukattu niin iso säästötavoite että kun suomalaiset keskituloiset perheet ovat jo niin sanotussa suurimmassa maksuluokassa hyvin nopeasti niin tämä hallitus tavoittelee sellaista päivähoitomaksujen korotusta jota ei voi enää keskituloinen ihminen kyllä niellä

julkisuudessa on pitkään keskusteltu jo ruanda ja wincapita jutuista ja harmaaseen talouteen ja talousrikoksiin liittyvistä jutuista ja on epäilty että syyttäjälaitoksen resurssit eivät riitä edes tällä lisäyksellä näiden asioiden konkreettiseen hoitoon

minä en ymmärrä vaikka olettekin tällainen perusporvarihallitus miten kansalaisilta voisi saada hyväksynnän näiden päivähoitomaksujen korottamiselle minkä tämä hallitus aikoo tehdä

tietenkin tärkeää on muistaa että se on myös pois sitten niistä perusjutuista tai voiko sanoa muista jutuista sillä kaikki on kuitenkin käsiteltävä samassa paikassa

haluaisin vielä kiinnittää huomiota tutkimustoimintaan joka on myös tärkeä oikeuspoliittisten asioiden taustojen saamiseksi keskusteluun

perhepolitiikkaa tämä ei ole tuli perheministeri tai ei

sitä en ymmärrä miksi tällaisia arvovalintoja tehdään näiden ihmisiten osalta joihin kohdistuu nyt monenlaisia erilaisia säästöjä ja näitä säästöjä ei ole lapsiperheiden tulonjakovaikutusten osalta käyty kunnolla läpi

valiokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota oikeuspoliittisen tutkimuksen resursseihin ja olen sitä mieltä että tähän jatkossakin pitää paneutua

arvoisa puhemies

se on kova juttu jos näin tulette tekemään varsinkin sen takia että sillä päivähoitosäästötavoitteella jonka tämä hallitus on asettanut ei tulla saamaan tasapainoista päivähoitomaksuesitystä aikaiseksi

hallituksen tapa toteuttaa liikennepolitiikkaa on ollut varsin toisenlainen kuin aikoinaan liikennepoliittisessa selonteossa linjattiin

se on minusta tärkeää että samoille lapsiperheille ei voi kohdistua näin valtavia säästötaakkoja kuin tässä on nyt suunniteltu varsinkin kun tämä päivähoitomaksujen muutos on vasta tulossa

minusta on tärkeää pitää huolta siitä että perusväylänpito ja joukkoliikenne nousevat sellaiseen arvoon jota kansalaiset päättäjiltään vaativat

nyt kuitenkin perusväylänpito on rapistunut ja joukkoliikenne vailla sellaisia riittäviä panostuksia ilmastopolitiikan aikana että niillä tullaan jatkossakin toimeen

ilmastovelvoitteet pakottavat entistä tarkempaan kunnossapitoon koska keliolosuhteet ovat olleet varsin vaihtelevat viimeisten vuosien aikana

se kertoo siitä suunnasta mihin me olemme olleet viemässä meidän perintöämme tuleville sukupolville

arvoisa puhemies

on todettava että on aika erikoista jos eduskunnan valiokunnat asiantuntijavaliokuntina valtiovarainvaliokunta ja liikenne ja viestintävaliokunta ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota siihen että perusväylänpidon määrärahoja tulee lisätä

lisäksi molemmat valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota siihen että joukkoliikenteessä ei ole riittäviä määrärahoja

nämä ä riittävät panostukset

varattuna

arvoisa puhemies

meillä ei ole riittäviä panostuksia ja sosialidemokraatit ovat omassa vaihtoehdossaan linjanneet että ratojen teiden siltojen ja liikennerajoitusten kasvusta johtuvat ongelmat ovat sellaisia että niihin on nyt puututtava

sosialidemokraatit ovat esittäneet tästä potista selkeää lohkoa pelastuspaketille telakkateollisuuteen jotta telakoilla olisi samat mahdollisuudet kilpailla näiden vahvojen muiden kilpailijamaiden kanssa markkinoilla sellaisilla tukitoimilla joita muutkin maat saavat

arvoisa puhemies

mehän olemme saaneet korjausvelkaa tuon tieosuuden kohdalta lyhennettyä ja tie alkaa olla hyvässä kunnossa

minusta lähtökohta olisi ollut se että kun se kerran linjattiin jo aikoinaan yhdeksi keskeisimmäksi liikennehankkeeksi joka pitää toteuttaa se olisi pitänyt viedä loppuun

se auttaa nyt ensiavuksi mutta olisi ollut tärkeä saada tuo koko potti mahdollisimman kiireesti käyttöön jotta tie saadaan kuntoon

eli turusta poriin johtava tie pitää saada kuntoon ja erityisesti porin pohjoispuoli sinne söörmarkkuun asti pitää korjata siinä samalla kertaa

aloitan minäkin tällä sakon muuntorangaistussäännösten muuttamisella ja täytyy sanoa että olen iloisesti yllättynyt jos olen oikein tulkinnut tätä keskustelua jota on loppuillasta käyty

nimittäin me äänestimme kyllä oppositio siis sosialidemokraatit olivat tätä esitystä aikoinaan vastaan ja emme halunneet ottaa tätä käyttöön

siis tämä on juuri se paperi jonka me haluamme sitten nähdä onko tämä laki toiminut käytännössä niin kuin on oletettu

arvoisa puhemies

me tiedämme että rikosseuraamusalalla on käynnissä hyvin monenlaisia kehittämisprojekteja ja toimintaa ollaan nyt monella tavalla kääntämässä uuteen suuntaan

no tässä kun katsotaan resurssipuolta niin jälleen suuri kysymys on se olemmeko me turvanneet rikosseuraamusalan riittävät resurssit

onkin selvää että meidän pitäisi nyt aivan uudella tavalla etsiä niitä todellisia kuntoutustoiminnan uusia suuntia vankeinhoitolaitoksen sisällä sillä valitettavan usein kuitenkin rikolliset tulevat uusimaan tekonsa vapauteen päästyään tämän vankeusolon jälkeen ja me tarvitsisimme aivan uudenlaisia tukitoimia ja näitä tukitoimia joita nyt on olemassa pitäisi entisestään tehostaa

lisäksi olen erittäin huolissani niin kuin koko meidän valiokuntaryhmämme siitä miten henkilökunta kaikkien näiden muutospaineiden alla jaksaa

työ on entisestään kuormittunut ja on selvää että henkilökunnan jaksamiseen pitäisi puuttua aivan toisella tavalla

myös toimitilojen suhteen on huoli siitä että näitä vankitilojen peruskorjauksia jatkettaisiin sen suunnitelman mukaisesti joka nyt on

eli kyllä on selvää että toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä

arvoisa puhemies

ei se auta jos muutamia paljusellejä poistetaan ja samaan aikaan lopetetaan sellaisia vankipaikkoja jotka ovat tiloissa joihin näitä muutoksia ei pitäisi tehdä

valtiovarainvaliokunnan mukaan kuntatalouden tila on ollut kuluvana vuonna poikkeuksellisen hyvä ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan ensi vuonnakin

valtion tehtäviä on lisätty samalla kun rahoitusosuuksia on karsittu

valtiovarainministeriö ennustaa kuntien tulojen ja menojen ristiriidan kärjistyvän entisestään

on myös todettava että niin muilla kuin myös oikeusministeriön hallintoalalla yksi suurimmista taakoista on muodostunut liian kireästä tuottavuusohjelmasta

kuilu nousevien menojen ja alentuvien tulojen välillä kasvaa siis entisestään

kuntaliittokin on kiinnittänyt tähän menojen ja tulojen väliseen kuiluun huomiota ja vaatinut tulevien vuosien talousarvioon ylimääräistä tuntuvaa tasokorotusta

arvoisa puhemies

hallituspuolueiden kansanedustajat ovat suureen ääneen pitäneet huolta siitä että valtionosuuksien on tulkittu nousevan tällä hallituskaudella

mutta valtionosuuksien lisäyksillä katetaan lähinnä kustannusten nousun ja tuloverotuksen keventämisen aiheuttamat uudet vajeet

näin ollen tosiasiassa kuntien taloustilanne ei kuitenkaan kohene sillä niin sanottua uutta lisärahaa kunnille tulee ensi vuonna vain parikymmentä miljoonaa euroa

todellinen valtionosuuksien lisäys on siis vain parikymmentä miljoonaa euroa samaan aikaan kun ensi vuodesta lähtien toimintamenot kasvavat verotuloja ja valtionosuuksia nopeammin

kurjinta kuntien tilanteessa tuleekin olemaan juuri se että laskukauden alettua kuntien verotulot uhkaavat ehtyä

käsittelyssä oleva talousarvio ja sen täydennys eivät vieläkään huomioi kunnolla käynnissä olevaa finanssikapitalismin taantumaa

vaikka talouskäänteen koko jyrkkyys ei edelleenkään ole vielä kunnolla tiedossa siihen varautuminen edellyttäisi kuntatalouden aitoa vahvistamista

niin kuin tiedätte me täällä eduskunnassa emme useinkaan luettele kaikkien niiden edustajien nimiä jotka ovat mitäkin mieltä olleet

keskeistä on taata kuntien tulopohja ja investointikyky sillä talouskasvun odotettua nopeampi hidastuminen tulee varmasti kärjistämään kuntien heikkoa tilannetta entisestään

tosiasia on kuitenkin se että hallituspuolueiden kansanedustajien äänestyksillä me veimme valitettavasti tämän lain läpi jota me vastustimme

tämä meidän kaikkien tulisi tässä salissa myöntää

arvoisa puhemies

muutostilanteessa ihmiset kohtaavat monesti ensimmäisenä kuntien palvelut

arvoisa puhemies

yhdyn myös ed

katajan arvioon siitä että tässä ei ole toimittu niin kuin valiokunta edellytti ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä jos kerran esityksiä tästä sitten ei ole tulossa jatkossa

industrial axel pois

me edellytimme että tämä kokonaistarkastelu tullaan tekemään viipymättä ja sen eri osien maayhteydessä tai erillisenä työnä valmistellaan siis poikkihallinnollisesti esitys siitä minkälainen sakon muuntorangaistusjärjestelmän korvaava järjestelmä tullaan luomaan

nyt kun ministeri itse istuu täällä salissa täytyy sanoa että hän jo aikoinaan lupasi että tämä saatetaan kuntoon ja muutama miljoona siihen irrotetaan

puhemies

aivan lopuksi totean vielä että yle rahoituksesta ei voi sanoa samaa

kun tässä vielä sanottiin että laitetaanpa tuo tie sitten lopulta kuntoon vielä ensi vuoden puolella ja saadaan siihen ylimääräisiä lisämäärärahoja minkä ihmeen takia sitä ei ole tässä neljässä vuodessa saatu aikaan

tämä on se kritiikin aihe jonka äsken tuolta pöntöstä esitin ja pidän siitä sanani että se olisi pitänyt hoitaa tällä hallituskaudella loppuun ja sitä ei selitä mikään muuksi ei se että te täällä hanakasti haluatte ottaa siitä vastuuta kyllä että te tämän asian hienosti hoiditte

käsissä olevan menoluokan käsittelyssä on todettava että näemme nyt selkeästi miten operatiivisiin toimintoihin on jouduttu kajoamaan myös korkean tuottavuusohjelman nimissä

siksi sosialidemokraatit esittävät omassa vaihtoehtobudjetissaan selkeitä suurempia menolisäyksiä sekä poliisitoimen että rajavartiolaitoksen toimintamenoihin

poliisiasioista on jo keskusteltu pitkään mutta on tärkeä myös huomioida että rajavartiolaitoksella on äärimmäinen ahdinko erittäin kovan tuottavuusohjelman paineissa

edes toimipisteiden lakkauttamiset eivät ole yksistään riittäneet ja uhkana on se pystytäänkö näiden tehtävien suorittamiseen täysipainoisesti

hankala tilanne on myös hälytyskeskuksilla sillä me tiedämme että jatkuvien tuottavuuspaineiden pitkään jatkuneen rakenteellisen uudistuksen johdosta on jouduttu tilanteeseen jossa hälytyskeskusta ja sitä järjestelmää arvioidaan aina uudelleen ja uudelleen

tätä verkottumista haetaan apuun ja koetaan että hälytyskeskusten verkottumisella saadaan aikaan paljon suurempia tuottavuushyötyjä mutta myöskin toiminnallisia hyötyjä

olen jo joka ainoan budjetin käsittelyn yhteydessä ollut huolissani siitä että nämä tärkeät hälytyskeskusten tuottamat palvelut voitaisiin todella sellaisenaan taata kaikille kuntalaisille alueesta riippumatta

nyt kun tämä järjestelmä on taas suuressa murroksessa ja etsitään niitä alueita jotka jatkossa tätä hälytyspalvelua tuottaisivat lienee peruskysymys jatkossa se pystytäänkö turvaamaan näiden hälytyskeskusten todelliset tehtävien suorittamisen resurssit sellaisessa laajuudessa kuin me sitä todella haluaisimme

viimeisenä asiana haluan nostaa esiin sen tilanteen että me olemme joutuneet aika hankalaan paikkaan kasvavassa turvapaikan hakijoiden määrässä kun samaan aikaan kuitenkaan resurssit näiden tehtävien hoitamiseen eivät ole kasvaneet siinä mittakaavassa kuin pitäisi

meillä olisi mahdollisuus saada aikaan jopa kolminkertaiset säästöt vastaanottokuluissa jos me satsaisimme riittävästi turvapaikkamenettelyn nopeuttamiseen

mutta itse pidän erittäin tärkeänä että me nostaisimme nyt konkreettisesti tuon maksettavan laskennallisen korvauksen kunnille sellaiselle tasolle että me myös tätä vastaanottotoimintaa sitten saisimme edistettyä

arvoisa puhemies

meillä on käynnissä suomessa monia hyviä kotouttamisen pilottihankkeita ja on surullista että me emme arvosta sitä tärkeää voimavaraa että nämä maahanmuuttajat siis uussuomalaiset kotoutettaisiin hyvin suomeen

valitettavan usein kuitenkaan kotouttamiselle ei ole sellaisia määrärahoja että me todellisuudessa saisimme aikaan tilanteen jossa ihminen kokisi tulleensa sinuiksi sen uuden kotimaan kanssa

arvoisa puhemies

nimittäin tulvat ovat aiheuttaneet meille satakuntalaisille ja erityisesti meille porilaisille päänvaivaa viimeisinä vuosina

erityisesti kokemäenjoen varsialue kärsi asutuksen teollisuuden ja maatalouden suhteen kovin suuria takaiskuja

tässä tapauksessa olemme nyt sitten saaneet harkinnanvaraista tukea tähän poria kohdanneeseen kamalaan luonnoniskuun

sen vuoksi haluaisinkin nyt tässä arvoisa puhemies todeta että mielestäni budjetissa on varattu valitettavasti aivan liian vähän rahaa ylipäänsäkin tulvasuojeluun nimittäin tulviin tarvittaisiin selkeästi enemmän määrärahoja

on näitä vesisateen aiheuttamia tulvia joihin ollenkaan vielä ei ole lain tasolla selkeää mahdollisuutta puuttua